meillä on hyviä esimerkkejä hajautuksesta koulutuksessa etätyössä energiassa ja niin edelleen

hallituksen kuntakartalla ei pystytä ratkaisemaan kuitenkaan ydinongelmaa eli sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamista

sähköisestä potilaskertomuksesta digitaalisesta kuvantamisesta sähköisestä reseptistä ja sähköisestä rekisteröitymisestä

toisin kuin suomessa suunnitelmana on että tietojen käyttö on sallittua ellei potilas sitä erikseen kiellä

arvoisa puhemies

myös reaalinen kilpailukykymme on heikentynyt

nykyinen kriisimme johtuu ennen kaikkea siitä että markkinoiden usko poliitikkojen kykyyn ratkaista julkisen talouden velkaantuminen on romahtanut

mielestäni etusijalle tulee asettaa työllisyyttä ja kasvua edistävät toimet sekä huolehtia kaikissa tilanteissa kaikkein huonoimmassa asemassa olevista

työpaikat eivät tosiaankaan synny työryhmissä vaan yrityksissä

kasvua edistäviä toimia olisivat esimerkiksi tekesin valtuuksien ja kansainvälistymistuen pitäminen ennallaan

edelleen hallitusohjelmassakin mainittu nettomittarointi sen käyttöönotto kiihdyttäisi pienten chp voimaloiden käyttöönottoa ja kehittämistä

uusia rahoitusvälineitä tarvitaan kipeästi finnveralle erityisesti perheyrityksille sopivista kasvun rahoitusvälineistä on pulaa

joitain priorisointeja

omaishoitajien asema tulisi viimeinkin korjata samoin viljelijöiden asema on todella tukala kotimaisen ruuan asema on turvattava samoin veteraanien kuntoutukseen varatun määrärahan leikkaus ei tässä tilanteessa ole perusteltua

myös ouluseinäjoki ratahankkeen määräraha on pohjanmaalle tärkeä asia

oma vaihtoehtobudjettimme tulee pyrkimään hallituksen esitystä pienempään alijäämään ja tähtää julkisen talouden tasapainoon kahden kauden

edustaja mäkelä luissa edustaja heinonen

kuluessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täytyy oikaista se että minulta vaadittiin pääministerin ilmoitusta ministeri stubbin lausunnoista kyselytunnilla ei lainsäädännön valmistelun puutteista

toinen on vedetty pois ja toinen on lausunnoilta tullut ja katsotaan mitä sille sitten tapahtuu

haluan edustaja gustafssonille sanoa että se on minunkin toiveeni että työmarkkinajärjestöt sopivat ja sitä ei tarvitse koskaan tuodakaan tänne eduskuntaan

lopuksi avoimuuden hengessä kiitoksia oppositiolle myöskin siitä tuesta mitä nämä hallituksen lainsäädännön valmistelun kehittämiseksi tehdyt hankkeet ovat täällä saaneet aikaan